kun otetaan huomioon niin valtiovarainvaliokunnan ehdotukset kuin hallituksen toistaiseksi tekemät linjaukset tällä kaudella toimintaedellytyksiä on parannettu merkittävästi

klimatramlagen gäller sektorerna som är utanför utsläppshandeln eftersom utsläppshandel är en del av den gemensamma eu klimatpolitiken

värderade talman

herr talman

meidän ei pidä siis erehtyä luulemaan että ilmastonmuutos tekisi täällä pohjolassa elämän paremmaksi

ruotsalainen eduskuntaryhmä ei halua rakentaa vuotosta tai kollajaa eikä myöskään avata vesilakia tältä osin eikä koskiensuojelulakia

samarbetet i utrikes och säkerhetspolitiken stärker finlands säkerhetspolitiska läge och medför inbesparingar i form av gemensamma anskaffningar och arbetsfördelning mellan de nordiska länderna

en kannata ehdotusta alueellisista kielikokeiluista jonka mukaan ruotsin kieli tehdään vapaaehtoiseksi oppiaineeksi joissakin kunnissa

koulut voivat jo nyt tarjota venäjän kielen opetusta oppilaille ja itä suomessa on jo nyt koulu jossa opetuskielet ovat suomen kieli ja venäjä

särskilt viktigt är det att sverige och finland fördjupar sitt försvarssamarbete och gemensamt planerar sin verksamhet som natokompanjoner

köyhimmissä maissa afrikassa maailman merien saarivaltioissa ja alkuperäisväestöjen asuttamilla alueilla ilmastonmuutoksen seuraukset ovat voimakkaimpia nopeimpia ja suurimpia

ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä hallituksen energiankäytön tehostamistoimenpiteitä tulee käsitellä rinnan muiden energiapoliittisten ehdotusten kanssa eduskunnassa

itse kuulun vastustajiin

kielikokeilu voisi johtaa siihen että osa nuorista jäisi kokonaan ilman opetusta toisessa kansalliskielessä

tosiasia on että meneillään oleva ydinvoiman rakentamishanke on taas kerran osoittanut kuinka vaikeaa ydinvoiman käsittely on

sett ur ett internationellt perspektiv bildar de nordiska länderna en naturlig helhet

aikataulusta on myöhästytty useita vuosia ja kustannukset ovat nousseet paljon alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna

älykkään sähkönmittaustekniikan käyttöönotolla voidaan esimerkiksi kulutusta säännellä siten että kulutus tasaantuu ja kulutushuipuilta vältytään

jotta kasvihuonepäästöt olisivat mahdollisimman pienet tulee turvetta nostaa energiantuotantoon jo käytetyiltä turvemailta kuten metsäksi ojitetuilta alueilta raivatuilta soilta ja turvemailta joita on käytetty maanviljelykseen

tässä on kyse sekä köyhyyden torjumisesta että sellaisten kansainvälisten yritysten vastuuttoman toiminnan ehdottomasta lopettamisesta jotka eri tarkoituksissa kuten esimerkiksi palmuöljyn saamiseksi tuhoavat sademetsiä

det är för att garantera finansiella styrinstrument och att de riktas till att genomföra östersjöregionens program under kommande period

kyse ei ole uusien muodollisten rakenteiden luomisesta vaan pikemminkin olemassa olevien rakenteiden tehokkaammasta käytöstä

turpeen nostopaikkojen metsittäminen tai hyödyntäminen esimerkiksi ruokohelven viljelyyn nostojen jälkeen on myös tärkeää

suomelle metsä on hiilinieluna tärkeä

vaadimme tämän vuoksi vahvempia kannustamia energiatehokkuuden lisäämiseen ja energian säästämiseen kaikkialla yhteiskunnassa

pohjoismaiden neuvosto on kasvattanut kosketuspintaansa eu parlamenttiin suorin kontaktein pohjoismaiden eu parlamentaarikkojen ja pohjoismaiden neuvoston valiokuntien ja puheenjohtajiston kanssa

kestävän metsätalouden lähtökohtana suomessa on että uutta metsää istutetaan aina sinne missä metsää on hakattu

tavoite vähentää hiilen ja öljyn käyttöä on tarpeellinen

maakaasu on hiiltä parempi vaihtoehto ja sillä on todennäköisesti myös tulevaisuudessa tärkeä rooli energiahuollossa

mielestämme tämän hallituksen ja tulevien hallitusten tulee edistää energiatehokkaan teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa

pohjoisia metsiä ei voi verrata trooppisiin sademetsiin

sademetsä ei uusiudu samalla tavoin kuin havumetsä ja tilalle tuleva sekundaarimetsä sitoo hiiltä paljon huonommin kuin alkuperäinen sademetsä

tämänsuuntaista yhteistyötä on syytä syventää

eussa laaditaan parhaillaan kriteereitä biopolttoaineille mikä on tarpeen liikenteen biopolttoaineiden kestävän tuotannon takaamiseksi siten että niihin ei esimerkiksi sekoiteta palmuöljyä

hallitusten välinen yhteistyö eu asioissa tapahtuu usein epämuodollisesti eikä se saa näkyvyyttä

uskomme myös että sekä uusiutuva energia että energiatehokas teknologia ovat tulevaisuuden aloja maailmassa ja että tällä sektorilla on suuret markkinat

arvoisa puhemies

globaalit energiamarkkinat muuttuvat kun liuskekaasu valtaa markkinoita ja tällä voi olla suuria vaikutuksia venäjän öljy ja kaasuviennille ja sitä kautta venäjän talouteen ja kuten tiedämme niin talous ja yhteiskunnan vakaus kulkevat käsi kädessä

hiilinielujen käsittely on yksi vaikeista kysymyksistä joille suomi ymmärrettävistä syistä pyrkii saamaan ymmärrystä neuvottelujen aikana

toivoisin pohjoismaisten ministerineuvostojen syventävän yhteistä politiikkaansa eu politiikkaan kuuluvissa asioissa

eun kilpailuaseman heikkeneminen erityisesti suhteessa yhdysvaltoihin ja kiinaan on aiheuttanut sen että monissa jäsenmaissa on ruvettu korostamaan aiempaa enemmän kilpailukyvyn merkitystä varsinkin energiapoliittisena tavoitteena

mikä parasta euromaat ovat olleet yksimielisiä lainapaketista

hallituksen tulee edetä autoverotuksen kanssa siten että esimerkiksi hybridiautoja verotettaisiin muita autoja kevyemmin

näiden joukossa ei ainoastaan kriisimailla kreikalla portugalilla ja espanjalla vaan myös sekä slovakialla että slovenialla on sosialistien johtamat hallitukset ja lisäksi joidenkin muiden maiden hallituksissa on vasemmistopuolueita

on tärkeää että uutta eu lainsäädäntöä ei toteuteta eri tavoin eri pohjoismaissa siten että pohjoismaiden välille syntyy uusia rajaesteitä

talman

onko tämä muutos joka tosiaan on menossa niin tai voiko tällä muutoksella olla merkitystä meidän turvallisuusympäristöllemme ja koko euroopan turvallisuusympäristölle ja mitä tässä tilanteessa voisimme tehdä

keskustelu siitä mitä pohjoismaisella hyvinvointimallilla tarkoitetaan on aktivoitunut kun taloustilanne on heikentynyt sekä kansainvälisesti että kansallisesti

en del ställer sig positivt till kärnkraft som energiform och till en utbyggnad av kärnkraften i finland

ruotsalainen eduskuntaryhmä varoittaa kuitenkin kehityksestä jossa tähän monimutkaiseen ja epävarmaan yhä kokeiluvaiheessa olevaan teknologiaan turvaudutaan liikaa

kuten ympäristövaliokunta on todennut resurssiköyhän euroopan tavoitteena tulisikin olla teknologiajohtajuus energiatehokkuudessa ja kestävyydessä

tässä vaiheessa enemmistö muista euromaista on jo hyväksynyt lainajärjestelyt